poliittisen tahdon riittämättömyys taakanjakokysymykset ja erimielisyydet taisteluosaston sopivuudesta ovatkin johtaneet siihen että taisteluosastoja ei ole käytetty kertaakaan

hallituksen esityksessä on kyse kolmen keskenään jännitteisen kokonaisuuden teknisten liiketoiminnallisten ja oikeudellisten vaatimusten yhteensovittamisesta

peruskysymys tässä kuitenkin on niin euroalueen kriisissä kuin maailmantaloudessa että liikkeellä on kuvitteellista spekulatiivista virtuaalista rahaa aivan liian paljon suhteessa tuotantotalouteen ja reaalitalouteen ja se tekee tämän järjestelmän niin haavoittuvaksi

sitten täällä määritellään työttömän työnhakijan yleiset velvollisuudet ja toivottavasti ainakin työttömyydenaikaisen turvan suhteen puheet siitä että työttömyysturva on jotenkin vastikkeetonta loppuisivat

ja kyllähän sellaisella ihmisellä joka on jo ennestään uupumisen rajoilla riski siihen että työura jää lyhyemmäksi on totta kai päivänselvästi suurempi kuin muilla

valtion tuottavuusohjelman nimellä kulkeva leikkauslista karsii ne viimeisetkin valtion palvelut sieltä missä niitä kyetään vähiten puolustamaan eli pienistä ja keskisuurista kunnista

kun valmistellaan lakia joka koskettaa perusoikeuksia työelämän keskeisiä pelisääntöjä ja nopeaa tietoteknistä muutosta se pitäisi tehdä nöyrin mielin

suuren valiokunnan lopputulema on ihan oikeansuuntainen mutta varoitan siitä että tämä ei jää viimeiseksi yhteenotoksi

uusioperheellä on yksi yhteinen lapsi

paikallisesti tunnetaan kunkin alueen uhat ja mahdollisuudet kaikkein parhaiten siksi ylhäältä alas käskytetty ja keskusjohtoinen politiikka sopii huonosti nopeasti muuttuvaan maailmaan

huomasin täällä mielenkiintoisen kohdan liittyen metsähallitukseen ja teidän yleiseen talouspolitiikkaanne ja haluunne myydä valtion strategisia omistuksia

oletetaan aina kaikissa tilanteissa että työttömän työnhakijan ensisijainen työ on työn hakeminen ja sitä edellytetään ja jos tätä velvoitetta ei noudateta niin aivan varmasti tulee ensin määräaikainen sanktio ja sen jälkeen evätään työttömyysturva kokonaan

jos puhutaan esimerkiksi jonkun kohteen lentokentän tai sataman turvaamisesta rajatun alueen haltuunotosta tai niihin rinnastettavasta toiminnasta on päätöksenteko auttamattomasti jälkijättöistä

arvoisa puhemies

ruotsi maksaa lapsilisän kahdesta lapsesta ruotsissa olevalle biologiselle isälle vaikka tämä ei näkisi lapsiaan lainkaan eikä osallistuisi elatukseen millään tavalla

keskustan ja perussuomalaisten varjobudjeteissa olisi kyllä odottanut olevan syvällisempää ja laajempaa talousanalyysia ja se että hallitus ei ole siihen pystynyt ei kyllä vapauta oppositioryhmiäkään vastuusta

täällä sanotaan että metsähallituksen lainsäädäntö muutetaan vastaamaan eu vaatimuksia

ministeri lindenin puheet siitä että työnantaja voi vaatia työntekijää riisuutumaan alasti kuvastavat tietämättömyyttä ja tilannetajun puutetta eivät edes huonoa huumorintajua

arvoisa puhemies

katsotaan tätä teidän esittämäänne organisaatiorakennetta solidiumiin jossa siis kaikki yhtiöt ovat ennestään jo täysin myyntivaltuuksin ja sitten katsotaan tätä kehitysyhtiötä jossa on liuta muita yrityksiä

odotin että ministerin esittelyn jälkeen olisi käytetty muutama etukäteen varattu ja jonotettu puheenvuoro mutta näin ei mennyt

paikallisten olosuhteitten tunnistaminen ja siihen perustuvan muutoksen ennakointi tuo toimintaan myös tehokkuutta ja sitouttaa kaikki muutkin hallinnon sidosryhmät yhteisiin tavoitteisiin

arvoisa puhemies

ison britannian johtaman taisteluosaston mahdollisesta käyttämisestä todetaan selonteossakin että tässä vaiheessa on vaikea arvioida olisiko eussa edellytyksiä tehdä päätös käyttöönotosta ajankohtaisessa kriisissä

jos ajatellaan esimerkiksi suomen pankin taselaskelmia niin on aika lailla hälyttävä tieto se että kahden kuukauden aikana eurojärjestelmän sisäiset saatavat ovat viisinkertaistuneet

se joka ymmärtää kuinka aralla alueella nyt liikutaan ei laske tuohon tyyliin leikkiä ei varsinkaan lain valmistelusta vastaavana ministerinä

ei ole pitkä aika siitä kun puhuttiin rajaesteistä ja esimerkiksi pohjoisessa tornionjoen kahden puolen on totuttu siihen että olipa valtakunnanraja siinä välissä niin kuitenkin on yhteinen työmarkkina alue työssäkäyntialue ja on aivan yhtä luonnollista käydä suomen puolelta ruotsissa esimerkiksi työpaikkahaastattelussa mutta sitä ei korvata vaikka se työllistyminen voisi rajan toisella puolella olla todennäköisempää kuin suomen puolella

työttömyyden alueellisten erojen hallitsematon kasvu on luonut tilanteen jossa pysyvän massatyöttömyyden alueet kärsivät jo nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän samanaikaisesta työvoimapulasta

arvoisa rouva puhemies

silloin kaikki verotus talous ja tulonsiirtokysymykset menevät uusiksi ja se mikä nyt on ainakin kaikissa tilanteissa totta on että köyhä maksaa aina kaikesta täyden hinnan

näin ollen perhe jossa lapset tosiasiassa asuvat saa vain yhdestä lapsesta lapsilisän ruotsista sen kolmen sijaan mikä tuntuisi paljon oikeudenmukaisemmalta

arvoisa puhemies

sitoudumme panemaan täytäntöön seuraavat lisätoimenpiteet kansallisella tasolla

nimenomaan ulko ja turvallisuuspolitiikassa sekä puolustuspolitiikassa on tapahtunut ja tapahtuu tavattoman paljon lyhyen ajan sisällä ja parhaillaan laaditaan muun muassa nato selvitystä

ja samaan hengenvetoon todetaan myös että lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuusnäkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin

mainittuun tavoitteeseen harmaan alueen poistamiseen sähköpostiliikenteen valvonnassa ja tietojärjestelmissä olisi päästy kahta vaihtoehtoista tietä